on erittäin perusteltua että käsittelyssä olevan budjetin ja lisäbudjetin tärkein tehtävä on ylläpitää työllisyyttä ja ihmisten työkykyä

vaikka täällä paras hanketta on kehuttu niin kyllä itse haluan sanoa että se oli ainakin joiltain osilta melkoisen kehno

myöskin hoitajamitoitus on sellainen asia josta ei ole vielä tehty kokonaisuudessaan päätöstä millä tavalla mennään eteenpäin ja toivon että osana sitä myöskin asiantuntijoita kuultaisiin ja pohdittaisiin kun esimerkiksi tehy ja super ovat esittäneet hoitoisuusmittaria että katsottaisiin mikä se hoitoa tarvitsevan kunto on ja sitä kautta päästäisiin sellaiseen maaliin jossa ihmisen kunto ratkaisee paljonko hoitajia on

totta tosiaan liikunta ja toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeä asia ja kuntouttava työote ja kuntoutus ovat sitten kaksi eri asiaa ne pitää pitää erillään mutta haluan sen vielä sanoa kun ministerikin on paikalla että liikunta on tärkeää meille kaikille ikäihmisille se on elintärkeää

sinivihreän hallituksen keskeinen tavoite on se että taantuman laskua ei laiteta lapsille eikä heikompiosaisille mutta ei myöskään siirretä kohtuutonta velkataakkaa tuleville sukupolville

syynä tähän on se että kaikki kuntapäättäjät eivät ole halunneet ryhtyä välttämättömiin uudistuksiin ja osin siksi että valtiovallan ohjaus ei ole ollut riittävän laadukasta

se on näiden budjettien sinivihreä lanka

jos yksi asia tästä pitäisi nostaa ja nyt nostan esille niin kyllä se on se että tämän lain pitäisi olla sellainen että se kannustaa kunnat tekemään kaikkensa sen eteen että ikäihmisillä on liikuntamahdollisuuksia kun puhutaan laitoshoidosta kotihoidosta omaishoidosta että siellä on kuntouttava työote

kaiken lisäksi ahtaat tilat rajoittavat vanhempien mahdollisuutta olla lasten tukena hoidon aikana

tuoreimmassa valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksessa todetaankin että paras lain yleisluonteisuus ja ohjauksen ongelmat ovat johtaneet hyvin hajanaisiin käytäntöihin ja eriarvoisuuteen palveluiden saatavuudessa

arvoisa puhemies

olisi ollut hyvä tuossa äsken käydyssä debatissa myöntää että teillä ei ole tasapainotettua vaihtoehtoa hallitukselle sellaista ei ole

hallituksen puolesta ja kokoomuksen puolesta olemme tuoneet esille sen että kovin vaikeata on ollut löytää keinoja millä säästöjä kohdennetaan

mikä olisikaan parempi lahja sata vuotta täyttävältä suomelta tuleville sukupolville kuin uusi lastensairaala

aivan kuten kuntaministeri on sanonut hallitus ei ole vielä päättänyt uudistuksen vauhdittamiskeinoista mutta kyllä ne ovat pakollisia ja välttämättömiä

puheenjohtaja urpilainen esitteli edellisten budjettien vastalauseita mutta valmista vaihtoehtobudjettia joka olisi tasapainotettu ei ole tehty

aivan lopuksi vielä vaikka aikani on lopussa haluan lämpimästi kiittää jaoston ja valtiovarainvaliokunnan puolesta molempia ministereitä erittäin hyvästä yhteistyöstä

olemme käyneet keskustelua ensi vuoden talousarviosta ja monessa pääluokassa on tullut esille se mitä tapahtuu kun eduskunta esittää johonkin asiaan määrärahalisäyksen miten vastaava ministeri ottaa sen huomioon

mielestäni ilman lisäporkkanaa ja lisäkeppiäkin kunnille ei tämä palvelurakenneuudistus onnistu ja aivan välttämätöntä on se mikä tässä salissa on useaan otteeseen todettu että uudistusta valmistellaan aidossa yhteistyössä kuntakentän ja kuntalaisten kanssa

vaikeina aikoina on kaikki syy odottaa vastuulliselta pääoppositiopuolueelta oikeaa vaihtoehtoa mutta jäämme odottamaan marraskuuhun jos silloin sdpn linja olisi selkiytynyt

arvoisa rouva puhemies

mutta keskustan puolelta ei ole tullut yhtään konkreettista esitystä ja nyt kun kuulimme että edustaja sipilä totesi että kymmenillätuhansilla voidaan vähentää kuntien ja valtion työntekijöitä niin me haluaisimme kysyä mistä te nämä työntekijät ottaisitte

valtaosahan on kertaluonteisia määrärahan lisäyksiä mutta silloin kun eduskunnassa nostetaan esille asia jota halutaan vauhdittaa jolla aikaansaadaan määrärahasäästöjä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä jolla parannetaan kansakunnan hyvinvointia niin silloin ministereiden pitäisi ottaa onkeensa ja viedä näitä asioita eteenpäin

teidän sdp pääkritiikkinne oli se että hallitus on tehnyt holtittomat ylisuuret veronkevennykset ja väitätte että valtion rahoja tuhlataan veroelvytykseen

me ymmärrämme että tehokkuutta voidaan lisätä ja tuottavuutta ja myöskin teknologia ja tietotekniikka tuo sitä mutta ei niin nopeasti että näin suurissa luvuissa voidaan mennä

paras hankkeen hankaluuksien osasyynä on tarkastusvirastonkin mukaan se että palveluita ohjaavat lainsäädäntöratkaisut ovat olleet osin avoinna

sdp seisoo jarrulla

nämä luvut ovat aika raadollisia ja siinä mielessä tämän kuntoutuksen osalta toivoisin vielä kun täällä on arvoisa sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja että arvioitaisiin tätä lakia että olisiko pykäläosalla mahdollisuus näitä täyttää

nyt kysyisimme

keskustahan kampitti harmillisesti edellisen hallituksen yrityksen sopia terveydenhuollon rakenteista

minkälaisia kustannuksia tästä kokonaisuudesta tulee sitten kun me vakinaistamme tämän menettelyn koko maahan

me haluamme paremmat palvelut emmekä pulleaa aluehallintoa

yhtä tärkeää on että kunnat tekevät saumatonta yhteistyötä yrittäjien ja järjestöjen kanssa

tässä yhteydessä on kyllä pakko todeta että ollessaan hallituksessa sdp esimerkiksi lipposen hallitukset ovat keventäneet tuloverotusta enemmän kuin nykyinen hallitus

kun tiedän että ministerinkin esille nostama sirkka liisa kivelä on ollut vanhusasiavaltuutettuasian kanssa senioriliikkeen kanssa liikkeellä hän on luovuttanut siitä adressinkin edelliselle peruspalveluministerille niin kuulisin ministerin näkemyksen tästä asiasta

näin tämä on tehtävä

se on erittäin kylmää politiikkaa

keskustan hellimälle ajatukselle kunnollisen kuntaremontin sijaan luoda uutta väliportaan hallintoa on kyllä ehdottomasti sanottava ei

olen itsekin ollut vähän kyyninen tämän asian suhteen mutta kun tuolla ikäihmisten arjessa kiertää niin se ikäsyrjintä on aika rankkaa

keskustalle sanon sen että viimeksi kun olimme hallituksessa yhdessä hallitusohjelmaan kirjasimme sen että erityisesti ammatillisen koulutuksen aloituspaikkamääriä suunnataan kasvukeskuksen työtarpeen mukaan ja se aloitettiin viime hallituskaudella koulutuksen tasa arvon vuoksi ja on hyvin tärkeää että tämä hallitus vie sitä eteenpäin minkä keskusta yhdessä kokoomuksen kanssa aloitti

suomalaiset eivät tarvitse lisää byrokratiaa eivät varmasti lisää veroja vaan parempia palveluita nykyistä kustannustehokkaammin tuotettuna

olisi hyvä arvioida vielä tämä asia tämän lain yhteydessä tai sitten erillisenä olisiko se esimerkiksi määräaikainen tehtävä jolla todellakin reippaasti lähdettäisiin ikäsyrjintää kitkemään vai onko tämä laki riittävä

vaikka täällä edustaja kiviniemi sanoi että kuntien vaakunoita ja kunnantaloja saa rakastaa vaakunoita saa rakastaa näin varmasti saa rakastaa mutta rakkaus ei saa olla niin syvää että se estää sen että kuntalaisten palveluiden tuottamisen kannalta estetään ne toimenpiteet joita tarvitaan

arvoisa puhemies

on hienoa että opetusministeri on kehittämissuunnitelmaan vahvasti laittanut syrjäytymisen ehkäisyn ja koulutuksen tasa arvon

koulutuksen tasa arvon kannalta on erittäin tärkeätä että hanketta perusopetus paremmaksi eli pop hanketta jatketaan se että ryhmäkokoja pienennetään niin että opettajalla on oikeasti aikaa jokaiselle oppilaalle ja kerhotoimintaa vakinaistetaan

siksi painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta maltillisesti kulutukseen ja askelia on otettava ripeämmin kohti ekologista verouudistusta

lopuksi totean että metropolialueella tehtävät uudistukset ovat aivan erityisen tärkeitä eivätkä vain metropolialueen ihmisille asukkaille vaan myös koko suomelle

itse olen munkkiniemeläisenä iloinen että aikoinaan valtiovalta liitti munkkiniemen lauttasaaren ja monet muut alueet helsinkiin ja uskon että tulevat sukupolvet ovat erittäin tyytyväisiä siitä että kuntarakenne uudistetaan vastaamaan ihmisten tarpeita

mutta on pakko sanoa että valittu malli oli hienoinen pettymys

työryhmäänhän jätti eriävän mielipiteen liikenneministeriö myöskin ytvn edustajat ja täytyy sanoa että liikenne ja ilmastopoliittisen hyödyn kannalta tuon lipun etuuden hyödyn tulisi painottua niillä alueilla joilla joukkoliikenteen potentiaali on suurin eli juuri siellä kaupunkialueilla ja kehysalueilla eikä painottaa pidempiin matkoihin niin kuin tässä mallissa painotetaan

toivon että ministeri sen vielä lupaa

kun noin puolet pojista ei lue mitään muuta kuin läksyt jos niitäkään kun on tutkittu lukemista niin toivon että erityisesti tähän lukemiseen tulee toimenpiteitä

mutta kyllä metropolialueen perustan pitää olla vahvoissa peruskunnissa joissa ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöönsä

puhun myöskin kirjastoverkoston puolesta

tervehdin myöskin ilolla tätä uudistusta edistää kansanterveyttä verotuksella ja tässä kannustan valtiovarainministeriä entistä parempiin suorituksiin

siihen tarvitaan lisätoimia

arvoisa ministeri olen hieman pahoillani siitä kun te aika usein kansanedustajana olitte monesta asiasta pahoillanne niin otan nyt vaikka sen roolin sitten kun te olette ministerinä että aika ohut on tässä se opettajuusosuus

arvoisa puhemies

me emme tosiaankaan tarvitse niitä hallintotasoja veroja emmekä virkamiehiä lisää vaan parempia palveluja kohtuuhintaista asumista ja hyvän elämän mahdollisuudet kaikille

meillä on kaikkein suurimpia kansanterveydellisiä uhkia se että lapset ovat ylipainoisia syövät epäterveellisesti ja kyllä kansanterveyden edistäminen tarvitsee myöskin verotuksen puolelta apua

toivon että erityisesti tästä metropolialueen uudistamisesta kuntaministeri vielä tässä keskustelussa sanoisi muutaman sanan ja että sen lähipalvelulakiluonnoksen saisi luettavaksi edustaja kiviniemi

nämä lakiin tehtävät muutokset mahdollistavat sen että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ratifiointi voidaan nyt tehdä

ensi vuonna tapahtuva pienillä eläke työ ja etuustuloilla elävien ostovoiman vahvistaminen nostamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä oli tervetullut ja se oli kokoomuksen tärkeä tavoite

tätä on pitkään odotettu

toivon että ne voitaisiin tähän kirjata

tuo yleissopimus tarkoittaa sitä että vammaisille henkilöille taataan yhdenvertaisuus ja todetaan että kielto kaikkeen syrjintään toteutuu

lupaatteko te että poistatte sen kirjauksen kesusta jossa todetaan että perustetaan yhteinen rakenteellinen kehittämishanke jossa kehitetään lukiota ja ammatillista koulutusta yhtenäisenä

kokoomukselle oli myös tärkeää että kuluttajahintojen mahdollinen alentuminen ei vaikuta sosiaalietuuksien tasoon ja tässä valtiovarainministeri katainen ja kokoomus olivat todellakin aktiivisia

kaikissa eu maissa tämä sopimus on jo ratifioitu ainoastaan suomessa irlannissa ja alankomaissa ei ja on todellakin kunniakysymys meille suomen eduskunnassa että tämä lakiesitys saadaan vietyä eteenpäin

ihan lopuksi totean että oli ilahduttavaa että tuo hieman kummallisiakin piirteitä saanut arvonlisäverokiista saatiin ratkaistua niin että tuloverotusta ei kiristetä ja kaupasta sekä ravintolasta ostettu ruoka saadaan tulevan vuoden aikana samalle viivalle

kuten täällä edustaja karimäki totesi oli hyvä että vammaisjärjestöjä eri toimijatahoja kuultiin ja todellakin tätä lakiesitystä muutettiin niin että tähän lisättiin säännökset toimenpiteistä itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseksi ja rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämiseksi sillä tavalla että noiden rajoitustoimenpiteiden käytölle asetetaan yleiset edellytykset

sitä ei tässä voi kieltää ja varmasti se keskustelua täällä herättää mutta tärkeää oli että hallitus pääsi ratkaisuun monissa ristipaineissa

isoja uudistuksia parannuksia tässä on isäkuukausi on osittainen hoitoraha nousee se ulotetaan yrittäjille eli paljon on parannuksia

tämä lähtökohta on aivan oikea eli pakkotoimenpiteitä on tarkoitus vähentää ja mahdollisimman normaali eläminen mahdollistaa kaikille

mutta ihan lopuksi totean ja kun ministeri hyssälä ei ole paikalla muistutan siitä että hallitus on luvannut korvata vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset

haluan myös todeta sen että muilta osin kehitysvammalainsäädäntöä on tarkoitus uudistaa vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamishankkeen yhteydessä

toivon todellakin että tämä uudistus vielä tulee sinivihreän hallituksen esityksenä eduskunnan käsittelyyn

lisäksi sosiaalihuollon asiakkaan potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksiä koskevan kokonaisuudistuksen valmistelua on tarkoitus jatkaa erillisenä hankkeena niin että myöskin muistisairaat ja esimerkiksi aikuisena aivovamman saaneet tulevat tämän ratifioinnin piiriin

tätä valmistelua haluan todellakin kirittää

kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen tupakkalakiuudistuksen etenemiseen ja kiitän myöskin koko valiokuntaa siitä että tämä merkittävä lakiesitys saatiin käsiteltyä yksimielisesti

kyllä nyt on ihan pakko todeta se tosiseikka että ei sosialidemokraateilla ole valmisteltuna ensi vuoden talousarvion tasapainotettua vaihtoehtoa

arvoisa puhemies

työttömyys on tosiaankin suomen ja suomalaisten suurin ongelma

oli hyvä kuulla täällä että pääministeri katainen totesi että hallitus urakoi tämän asian kanssa jatkuvasti

sitä ei ole tehty

täällä pääministerin suulla kyseltiin usean hallituspuolueen taholta ja myöskin oppositio on tiedustellut täällä mikä on sosialidemokraattien vaihtoehto

oli hyvä että oppositiolta tuli ehdotuksia mutta toivon että katsoisitte niitä vielä sillä tavalla että työllisyyden parantamisehdotukset eivät perustuisi hulvattomaan velkaantumiseen

toisaalta te kritisoitte hulvattomasta velkaantumisesta mutta silti te esitätte kaikkeen lisää kaikkeen enemmän ja siinä mielessä olisi kohtuullista ja vastuullista että tämmöinen vaihtoehto olisi tehty joka olisi myöskin tasapainotettu menot ja tulot mutta sitä ei tule

lähtökohtana on energiapihiys sitten haluamme korvata venäjältä tuotavaa ydinvoimaa ja saastuttavaa fossiilista kotimaisella ydinvoimalla

hyvän työllisyyden edestä on urakoitava ja on urakoitava myöskin työelämän tasa arvon parantamiseksi